pahoittelen että ehdin painaa painiketta ennen edustaja sasia joka tästä varsinaisesti sitten meille kertoo mutta tämä on oikean suuntainen asia

edustaja pertti virtanen halusi kautonen arvoisa puhemies

tässä lakiesityksessä kun on niin komea nimi niin täytyy muistuttaa että kun luette sitten mediasta tai hyvin valveutuneet toimittajat vievät eteenpäin tätä kun tämän nimi on hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta niin tässä suunnilleen nyt sitten on päästy tämän uuden hallituksen kanssa kahden vuoden aikana siihen että vaalilakia muutetaan siten että joissakin vaaleissa voidaan käyttää erivärisiä lipukkeita kun äänestetään suomessa

tähän liittyen korostaisin kun meidän edustajien suhde mediaan on päivä päivältä enemmän perversoitunut että edustaja saarinen teki erinomaisen teon

se on hyvä uudistus sinänsä kiitoksia hallitukselle tästä pirteästä toiminnasta

jatkakaa sen varsinaisen vaalilain uudistuksen kanssakin samaan tahtiin

arvoisa puhemies

kun tämä monesta varmaan tuntuu aika pieneltä esitykseltä niin ehdottaisin hallitukselle ja suomen virkamiesjohdolle että tämän asian yhteydessä ruvettaisiin harjoittelemaan sitä että suomi puolustaisi omia etujaan koska maailmanlaajuisesti ja euroopan laajuisesti ylikalastus ja nämä espanjalaiset voisiko sanoa superkalatankkerit ovat karmeita ansoja

mutta koska suomi ei näytä missään asiassa pystyvän puolustamaan omaa ilmastollista paikallista etuaan niin tässä asiassa voisi kerrankin ryhdistäytyä

jollei muut niin ainakin sitten joku virkamiesjohto voisi ajatella että kun alkaa olla niin rutiinia jo olla euroopassa ja lähinnä vain edustaa niin hävettää suomen puolesta että kalastamisessakin joka on ajettu täälläkin jo melkein seinää vasten tuntuu antautuvan niitten vähienkin kalastajien säilyttämisen etu sille että eu jyräisi vaikka jokainen meistä tietää että ongelma on espanja ongelma on nämä maat jotka ylikalastavat kaiken muunkin kuin itämeren

arvoisa puheenjohtaja

tässä yhteydessä muistuttaisin kun täällä on aika paljon uusiakin kansanedustajia perussuomalaisissa että näissä asioissa on todettu että euroopan etenkin skandinavian himoverottaja kaikessa polttoaineessa sähkössä ja muussa on suomi

arvoisa puhemies

sen verran mitä olen seurannut meidän kansanedustajien kansan puolta pitämistä näissä asioissa niin jatkuvasti on luistettu ja lipsuttu siinä kun annettiin kaupallisille televisioyhtiöille ja firmoille kaikki ne oikeudet mitä on annettu

edellinen hallitus teki tämän dieselkuplan ja nyt muutenkin meitä verotetaan kohtuuttomasti

tässä aina vedotaan siihen että eu on määrännyt luonnonsuojelullisista syistä että pitää verottaa näitä saastuttavia juttuja

mutta todellisuudessa meidän oma hallitus edellinen ja nykyinen puhuu täyttä puppua tästä asiasta

kun viime kaudella otin tästä selvää niin eukin ymmärtää suomalaisia paremmin näissä verotusasioissa kuin suomen oma hallitus

eun direktiivi sanoo että suomi koska on pimeä kylmä isojen etäisyyksien maa voi verottaa vähemmän sähköstä dieseleistä polttoaineista ja huomatkaa suomi verottaa kaikista eniten

eli koko ajan siitä mitä tässä luvattiin että myös kansa saa maksamalla ylen maksut laadukasta tarjontaa urheilun suhteen ja myös sarjafilmien suhteen että ne eivät ole koko ajan sarjafilmien uusintoja ja uusintoja ja uusintoja vähän kuin kävisi anttilasta itse ostamassa halvalla dvdn ja katselisi sitä on koko ajan lipsuttu

sama asia kuin tuupaisella ja ilmeisesti edustaja kettusellakin on ettei tarvitse vanhemman herran nousta

tässä on media ollut mukana

media ei ole paljastanut sitä että kaksi hallitusta peräkkäin on harhauttanut kansaa systemaattisesti sillä että on väittänyt että nämä ovat niin sanottuja ekologisia syitä jotka eu on pannut kansan ikeeksi

peräänkuuluttaisinkin nyt kun tässä kohta tästä puhutaan minkä takia tässä on annettu näin paljon periksi kaupallisille ja maksullisille kanaville

eli siis jos kulttuuriministeri tai urheiluministeri on sitä tasoa ettei ymmärrä mitä ajassa tapahtuu niin se on kyllä helppo havaita siinä että kokoomuksen johtama urheilupolitiikka on johtanut suomen katastrofiin niin kuin kaikilla näillä jutuilla ja annettu kulttuuri niin kun sitten kokonaan vasemmistoliitolle että voi jakaa paikat keskenään

todellisuudessa kyse on ainoastaan mielivallasta ja yksinkertaisesta perinteen jatkamisesta

kun ei osata muuta verottaa niin tämä tasavero josta sosialidemokraatit ovat saarnanneet koko ajan on pahimmillaan justiin tässä kylmässä pimeässä pitkien etäisyyksien maassa

arvoisa puheenjohtaja

mutta tämmöisissä asioissa joissa ollaan parlamentaarisuuden ja demokratian kanssa tekemisissä niin on todella kammottavaa että ei niin kun hallituspuolueet osaa pitää huolta siitä

eli sosialidemokraatit pettävät kaikista pahiten vaalilupauksensa itätasaveroja ei saislajikkeet

yleiskeskustelu

esimerkiksi yle jaossa me perussuomalaiset kannatimme tätä yle veroa mutta silti ylessä aikoinaan puoluepoliittisesti pistettiin ihmiset hommiin

eiliseen keskusteluun sen sanoisin kyllä ja tähänkin että kun kreikka on paljon meillä täällä esillä niin kreikkalaiset jotka aikoinaan toivat meille demokratian ja jopa filosofian tänne ajatteluunkin sanoivat elämästä yleensäkin että parempi lyhyt elämä ja parasta on kuolla nuorena ja parasta olisi ettei syntyisi ollenkaan

koska aivan huipulta asti on vaadittu että näitten asioitten taustojakin syvennettäisiin että näissä puheissa olisi ulottuvuutta niin sen verran että tämä lakihan on hyvin yksinkertainen

nyt kun perussuomalaisilla ei ole siellä ketään niin mitenkään ei yle kunnioita perussuomalaisia edes uutisissa

arvoisa puhemies vuodestaan mahaisia hinnalla edelleen haavi auki

kun ajatellaan tätä eläintenkin inhimillistämistä ei siis eläimellistetä eläimiä vaan inhimillistetään niin pitäisi kaikkien ajatella sitä että jos ei olisi kotieläimiä eikä mitään häkkieläimiä eikä tätä juttua niin niillä ei olisi elämää ollenkaan

tässä sanotaan että tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saamista tekijänkorvauksista olisi suoritettava arvonlisäveroa

kun lukee tätä juttua niin kiitoksia edellisiä ei siis edusta ja normeja viitaten kulkee tätä juttuani tulee semmoinen jotenkin hassunkurinen olo

silloin kun oli oikein huviverokin joskus tuntuu että enemmänkin huviteltiin saatiin paljon aikaiseksi lapsia ja viihdettä ja muuta kaikkea koska siitä maksettiin veroa

en tiedä onko edes kansanedustajalle tuttua että lakia pääsevät helpommin lukemaan ruotsinkieliset joilla on äidinkielenään suomessa siis ruotsin kieli

sillä oli jotain arvoakin sillä meidän huvittelullamme ja viihteelläololla

kiina joka on täysin kehitysmaa joka pitää pienissä häkeissä jotain kauluskarhuja tai kodiakinkarhuja ja muita sappinesteen takia ja tappaa luonnoneläimet sukupuuttoon että saisi potenssia vähän kun on

arvoisa puhemies

nimittäin koska itse olen tulevaisuusvaliokunnan jäsen arvoisa puhemies niin tässä on vaadittu että meidän innovatiivisuutemme ja luovuutemme alkaisi olla palkitsevaa että hallitus tekesit ja kaikki sitrat palkitsisivat itse näitä luovia yksilöitä mahdollisimman tehokkaasti

jotenkin kun minä luen nyt tämän lakiesityksen niin tässä ikään kuin vieläkin hyökätään anteeksi sana hyökätä mutta ikään kuin perustellaan siltä pohjalta että suomenkieliset lakimiehet eivät hallitsisi ruotsin kieltä mikä kuulostaa jopa sanoisinko vähän hölmöltä eli minä en oikein näe mikä tässä tämän mieli on vai onko tässä maahanmuuttajia varten tarkoitus osata paremmin englantia tai sitten opettaa ruotsia maahanmuuttajille

tosiaan kyseisen radan kuntoonpano on siinäkin mielessä tärkeä koska täällä tuli esiin että eussa suositaan rataliikennettä

tässä valelääkärikysymyksessä periaatteessa kärjistyy koko suomalaisen lääketieteen kelan ja näitten vakuutuslääkärien kriisi

suomessa ei niin kuin ministeri sanoi ole ollut läpinäkyvyyttä joten on päästy lääketieteessä ajautumaan tämmöiseen medikalisaatioon ei kukaan oikein tiedä mistään mitään

sasi ja edelleen se perinne on jatkunut että halutaan yksityistää suomen rautateitä niin on vedottu jopa siihen että sitten yksityistettynä näitä juttuja hoidettaisiin paremmin

professori himasen tutkimuksessa suomalainen unelma todettiin se asia että meidän keksintömme ja luovuutemme eivät tule kentälle ja hyödynnettäväksi tarpeeksi tehokkaasti

on menty jopa niin pitkälle että kun täällä oli vaihtoehtopäivät kun muualla euroopassa hallitukset säästävät ja tajuavat ihmisen kokonaisvaltaisen hoidon päälle kuinka on tutkittu kaikki placebot muuta kuinka paljon psyyke ja henki vaikuttavat asiaan niin suomessa lääkäriliitto ajaa kaikista kireintä linjaa euroopassa että on oltava ehdottomasti medikalisaatio kaikki mielenterveyslääkkeet kaikki hoidot koulussa ajetaan oppilaat heti nuoresta lääketieteen pariin sitä kautta ettei anneta mitään kokonaisvaltaista vaihtoehtohoitoa

mutta meillä on kuitenkin oltava suomessa tarkkana tämän kanssa koska nimenomaan englannissa kun ratoja on yksityistetty ja kaikkea sitä rautatieliikennettä niin ratojen kunto on romahdusmaisesti huonontunut

eli me tarvitsemme tämän kaltaista lainsäädäntöä että on rahaa ja selkeästi palkitaan niitä ihmisiä jotka säveltävät piirtävät insinöröivät ja tekevät kaiken näköistä luovaa työtä tässä maassa

eli nyt tässä kuitenkin suomen hallitus voi helposti vedota siihen että yksityistämällä saataisiin radat kuntoon jollei niitä panna tällä lailla ensin rehellisesti kuntoon

arvoisa puhemies

olen saanut ihan kopiostolta ja gramexilta olin eilen vai toissapäivänä gramexin talven avajaisissa sen kaltaista tietoa että tekijänoikeuksien ja luovien kannalta tämä on kaikin

sen takia arvoisa puhemies tulee mieleen kysyäkin

onko näissä valelääkäritapahtumissa sen takia kestänyt niin kauan ennen kuin on huomattu että nämä valelääkärit ovat olleetkin harvinaisen inhimillisiä lääkäreiksi ja osoittaneet jonkunlaista muuta välittämistä potilasta kohtaan eivätkä ole paljastuneet ja voiko tälle vaihtoehtojutulle tehdä mitään

mutta luen tässä nyt taas meille täällä on muutakin yleisöä mutta myös kansanedustajille mitä tämä koskee

taas liittyy eilen esitettyihin asioihin että opposition edustajan täytyy kiittää hallitusta siitä että tämän kaltaisia lakiesityksiä on saatu aikaan

itse olin aikoinaan läänintaiteilijana vaasan läänissä ja silloin näistä pohjanmaan radoista kun täällä haapajärvikin ja jyväskylä mainittiin liikenneministerinä oli ole silloin ole sai lopetettua oikeastaan kokonaan liikenteen vaasasta seinäjoen kautta jyväskylään jota rataa käyttivät hyvin paljon opiskelijat

urheilijan tapaturma ja eläketurvasta annetun lain haittarahaa koskevia viittaussäännöksiä ehdotetaan muutettaviksi vastaamaan tapaturmavakuutuslain uusia haittarahaa koskevia säännöksiä

eli eilen niitä tuli jopa kaksi

ihmettelin eilen keskustan vetelyyttä siinä että vasta näin kuntavaalien jälkeen alkaa näkyä se että tässä maassa on hyvääkin lainsäädäntöä että on päästetty nämä pari pikkupuoluetta hyppimään tuossa hätäisesti niin kuin vähän huonomman lainsäädännön kanssa ja silti voitetaan vaalit

eli aika ymmärrettävää

siis tosiaan ainoa missä nämä viittaussäännökset näköjään eivät ilmene on tapaturmavakuutuslain uudet haittarahaa koskevat säännökset sielläkin varmaan luulisi olevan jonkunlaisia viittaussäännöksiä

mutta tämä on tavallaan ihan älytön lisä siihen mikä jo aikoinaan oli vähän älytön koska silloin kun tätä käsiteltiin niin kun urheilijoille ihan hyvä juttu on tapaturma ja eläketurvan lisääminen niin täältä puuttuu kokonaan

kaikki me tiedämme että suomen urheilussa henkinen ja psyykkinen puoli on hälyttävässä tilassa mutta esimerkiksi urheilijoitten eläkesiirtymisissä ei ollut oikeastaan ollenkaan käsitelty sitä

arvoisa puhemies

tosiaan tässä on tullut esiin ministeri itsekin mainitsi että suomi on tässä ehkä tämän aika pitkän valmistelun tai jonkun muun takia aika paljon jäljessä naapureistaan eikä varmaan tarkoittanut venäjää vaan näitä läntisiä ja pohjoismaisia naapureita

kun henkisistä ja psyykkisistä syistä muuten suomalaiset jäävät tällä hetkellä eläkkeelle huomattavassa määrin niin urheilijoiden kohdalla ei esimerkiksi tämmöistä haittakohtaa ollut käsitelty vaikka me näemme kuinka heikko tämä psyyke ja sen hoitaminen on jopa olympialaistasolla niin että ainoastaan pappi on paikalla niin kuin siihen hätään jos ei menestytä

kysyisinkin sitä just mikä tätä oikein on pitkittänyt koska en minä usko että nyt venäjältä niin kuin amerikassa usassa meksikoa on käytetty siihen että kaikkia elinluovutuksia ja muita saa sieltä aika halvallakin meillä suomessa rikkaimmat olisivat vetäneet tämmöistä biotarvetta tänne maahan

on tosiaan jotenkin älytöntä että tämä nappulointilaki tuodaan edelleen tässä muodossa että jotain viitesäännöksiä vähän korjataan haittarahan suhteen eikä ollenkaan paneuduta hyvin tärkeään yhteiskuntaamme riivaavaan ja vaivaavaan kokonaisjuttuun eli yleensäkin tähän henkiseen pahoinvointiin suomalaiseen masennukseen joka on sekä himasen että muissa vastaavissa teoksissa etusijalla

mutta mikä tätä nyt oikeasti sitten pitkitti

sitten vielä eikö tässä ole vähän niin kuin byrokratian uhka kun täällä vähän liian tarkkaan määritellään nämä että jos joitain elimiä tai ei nyt elimiä ehkä no joo elimiäkin mutta mitä tahansa on luovuttanut niin sitten voi itse ruveta jäljittelemään missä näitä on kaikkia käytetty

yhdyn edellisen edustajan kommenttiin oikeastaan kokonaan vaikken muuten hänen viimeaikaisiin letkauksiinsa olekaan makua saanut

sen sijaan ed

anteeksi nyt meni vähän huumorin puolelle eli tällä menolla tämä on varmaan myös huomioitava näitten urheilijoitten suhteen eläkeiän koittaessa vähän aikaisemmin jollei jotain vakavampaa tehdä näissä asioissa

kaltiokumpu kanssa puhui asiaa todella

kalliksen puheen lopussa että tämä on ollut hyvin tärkeä porkkana taas esimerkki siitä että voi käyttää veropäätöksiäkin koko yhteiskunnan ja jopa tämän luovan innovatiivisuuden hyödyksi

se on tietysti ed

kiljuselle ainoana huomautettava että inkeriläiset oikeastaan näin hämäläisenä on pakko myöntää ovat savolaisia periaatteessa eivät ole suomalaisia vaan savolaisia jos vähän saa keventää tätä asiaa

ei muuta tällä kertaa

eli nämä kaikki siis ei ainoastaan nyt gramex kopiosto ja teosto kun tilaavat ulkoisia palveluja saavat vähentää vaan nämä asiathan ovat olleet jo siis ylellä ja muualla ravintoloilla ne ovat olleet siellä jo vähennyskelpoisia

kiljusen näkemystä niin silloinhan meidän olisi tietysti mentävä koko karjalaan lyydiläisiin aunuslaisiin kaikenlaisiin kielisukulaisiimme ja voitaisiin taas harkita sitä syväriä sekä geologisesti että kielellisesti

tässä on vaan otettu periaatteessa yritysmaailmasta voisiko sanoa ei nyt ihan pienyritysmaailmasta koska ravintolat ja yle eivät ole ihan samalla tasolla mutta kuitenkin vielä lisään että tämä oli juuri se pointti mitä gramexissakin korostettiin että tämä on päättynyt sillä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaiset lakiehdotukseensa käsi päätyä toiseen käsittelyyn sipilä päiväjärjestyksen hyvää lainsäädäntöä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mietintö oli varmaan yksimielinen koska olen kyseisen valiokunnan varajäsen

painoin kyllä tätä nappia ja aion puhua sen verran kuin puhemies sallii koska en tajunnut mihin tämä nyt pitäisi rajata

arvoisa puhemies

sen verran voisi täsmentää tätä että kun tämä naisiin kohdistuva väkivalta ja rasismi tuodaan suomessa esiin tällä tavalla niin tutkimusten mukaan pohjoismaissa on vähiten euroopassa rasismia ja suomessa kaikista vähiten kun poliittisestikin katsotaan mitä on

ehkä tämä on suomen historian arin paikka koko jutusta se kuinka voidaan pettää tavallaan moneen kertaan heimoveljet ja kielisukulaiset

tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä ihmettelen kun meillä oli kirjoituskilpailu joka oli tämmöinen mustat joutsenet black swans englanniksi oikein jossa perussuomalaiset jytkystä leimataan yksipuolisesti syyksi sille että suomen tie maailmalla loppuu

puhemies sitten sanoo jos alkaa mennä pahasti pieleen

edustaja pertti virtanen littykseltään asiaan vai äänestysselityksen sille enää sekasotkua katkaista tämä asia ei asia menee sekaisin sillä o arvoisa puhemies

siinä mielessä ed

eli sinänsä hyvä esitys mutta tulevaisuusvaliokunta on monta kertaa näissä yhteyksissä korostanut sitä että valtion osuus ennen kaikkea tässä tietokoneviidakossa

mitä tulee naisiin kohdistuvaan väkivaltaan niin suomessa on jo pitkään keskusteltu että miehiin kohdistuva väkivalta avioliitoissa ja muualla on erittäin tärkeä issue täällä suomessa

nyt meillä on tämä himasen erittäin arvokas filosofi himasen paikoitellen tutkielma joka yhtäkkiä pari sivua on täysi kyhäelmä täysin rkpn astrid thorsin aikoinaan aloittamaa linjaa leimaamista ulkomaille ruotsi suhteilla

kollegat

b yksi ride yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaiset lakiehdotustensa meni käsi on päätä tapahtui hirveä erehdys

eli suomessa tällä hetkellä painopistealueita olisi se miten saa suomen tämmöisen ulkomaille sisäpoliittisista syistä brändätyn rasismileiman pois koska niin kuin ulkomaiset tutkimukset ilmaisevat asian suomessa on vähiten rasismia euroopassa ja samaten tulisi korostaa sitä että suomessa miehiin kohdistuva väkivalta avioliitoissa ja vastaavasti on nykyään se mikä on tärkeä asia

onko

arvoisa puhemies kolmella kapakoihin ja erehdys painoin vahingossa väärää nappia kun katsoin että oli vasta menossa toinen äänestys

yhden suomalaisen demokraattisen puolueen esille nostaminen koko jutussa on ikään kuin pääteema

nyt voisi ajatella sitten että kun meillä vaihtuu hallitus kovemmaksi yksinkertaisemmaksi ja joku voisi sanoa tyhmemmäksi niin se vaihtaa sinne semmoisia virkamiehiä jotka heijastavat niitä moraalikäsityksiä jotka sillä kyseisellä luokalla ja heidän vanhemmillaan on ollut jolloin nämä vaihtelisivat aina sen mukaan miten tässä sitten vallanpitäjäkin muuttuu

muutenhan tulevaisuusvaliokunnan silmissä samaten kuin black swans silmissä ulkomaille ei anneta oikein mitään muuta rohkeata suomalaista visiota kuin yritetään vakuuttaa että perussuomalaiset on jotain kammottavampaa vielä kuin teillä oikeasti ahdasmielisissä rasistisissa ja vaikeissa maissa on omissanne juttua

kai tästä merkinnän saa että media on tyytyväinen

olin arvonlisäveron poistamisen puolella kerrankin hallituksen kannalla äskeisessä äänestyksessä ja painoin tyhjää

eli muutan sen siis vihreäksi eli kyllä eli jaa suomeksi

arvoisa puhemies

tämä on aika vaarallinen alue ja kun vielä kuvaluvusta medialuvusta puhutaan ja sanotaan että kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa niin tulee mieleen tämä meidän psykologien ja psykiatrien vanha testi siitä että kun näytetään kuvia ihmisille niin sitten kun kuvia on näytetty ihmisille niin he tulevat pois täältä eduskuntasalista ja sitten sanovat että kylläpäs oli hävytön puhemies kun näytti niin rivoja kuvia

arvoisa virtanen odota

tänään kuuntelin paria ministeriä radiossa aamulla ja he olivat hyvin epävarmoja siitä että onko se hyvä asia oikeastaan ollenkaan että suomessa ihmiset elävät pitempään ja voivat paremmin

kiitoksia

nyt poliiseja on vähennetty koko ajan lisätään turvattomuutta kaduilla kansalaisten nuorten kaikkien keskuudessa ja taas joku iso osakefirma tai pikku keskisuuri on vetämässä sitten nämä koulutetut ihmiset hommiinsa

arvoisa puhemies

sen verran että vaikka tämä vaikuttaa vähän epädemokraattiselta kirkon taholta tai voisiko sanoa yhteiskunnan ja valtion taholta pidän tätä hyvänä asiana

ehkä tämä kuvastaa kanssa jotenkin tämän keskustelun tasoa tai ei tämän keskustelun mutta mitä tässä noin muuten on käyty että kun selkeästi ihmisten ikä lisääntyy ja ihmiset haluaisivat tietysti kuluttaakin niitä rahojaan ja voida paremmin niin että tämmöisestä edes nappuloidaan

mutta sen verran kehuisin keskustaa

sinänsä kun puhutaan suomalaisesta urheilusta tämän lain tapaturma ja eläketurvan huomioon ottaminen on erittäin tärkeä asia